sen vuoksi pidämme tärkeänä että tästä rahoituksesta ja siitä miten se käytännössä saadaan toteutumaan tulisi jatkossa saada selvitys

valiokunta pitää nykytilaa laadun huomioon ottamisen osalta siis riittämättömänä

omassa vastalauseessani jonka myöhemmin tulen sitten yksityiskohtaisessa käsittelyssä esittämään esitän että opetusryhmien koosta säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella

pidän myös hyvänä että täällä toimenpide ehdotuksissa mainitaan selvästi että vahvistetaan taidekasvatusta varhaiskasvatuksessa neuvoloissa ja päiväkodeissa mutta siinäkin on juuri näitten rahoitusten turvaaminen

osaltaan tilannetta voidaan parantaa erilaisten mallitarjouskirjojen ja tuotteistamisen ja standardien avulla

näin toteaa talousvaliokunta ja tämä on mielestäni todella tavoiteltava ja hyvä asia

täällä on puhuttu että vain näissä hinnaltaan pienemmissä tarjouksissa on ongelma se että ne menevät markkinaoikeuteen mutta olen ymmärtänyt että myös suuremmissa tarjouksissa on markkinaoikeus nämä oikeus käyttää käytännön työ

arvoisa puhemies

tukkoutunut sillä että siellä niitä paljon joudutaan käsittelemään

nyt ongelmana on että vaikeasti työllistettävien työllistämistoiminta on vaikea nimenomaan kolmannelle sektorille

arvoisa puhemies

toivoisin että jatkossa tämä erityisesti arvioidaan uudelleen miten työttömiä voi kouluttautua ja olla mukana kolmannen sektorin työllistämistoiminnassa

siellä nostetaan esille näissä tarjouskilpailuissa erityisesti se että kun on kysymys sosiaali ja terveyspalveluista siinä tulisi turvata pitkäaikaisia sopimuksia jotta laatu säilyisi ajatellen sitä palvelua asiakkaitten näkökulmasta mutta myös sitä että henkilöstön asema turvataan

sekä näissä lausunnoissa mitä tähän selontekoon liittyy että tässä talousvaliokunnan mietinnössä on nostettu erittäin olennaisia asioita esille ja lausumat ovat

keskustelu

tyynyt

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta tämän uskoisi ellei nyt

erittäin hyviä

puhemies

olen edellä olevien puhujien kanssa samaa mieltä että meidän tulee taata potilaille asiakkaille todella hyvät palvelut ja se turvallisuus että he voivat luottaa meidän palvelujärjestelmäämme

tätä sietää hyvin tietoa ei tämä että tietoa on annettava vaikka valvontaa suorittava taho ei sitä pyydä on minusta aivan olennaista

luodaan sellainen lainsäädäntö sellainen järjestelmä että tietoa saadaan oikeaan aikaan ja oikeasta paikasta

mielestäni perhepolitiikalla tulee tukea perheille joustavuutta ja perheiden valinnanvapautta ja se on ehkä se yksi keskeisin asia tässä että nyt nousee kysymys miten perheitä pakotetaan sellaiseen tilanteeseen mihinkä he eivät omien arvojensa arvovalintojensa mukaan haluaisi mennä

se mikä tuli esiin tästä tietojärjestelmien keskenään yhteensopivuudesta on tärkeää mutta myös se jos ajatellaan näitä tilanteita mitä on ollut näissä ja jotka ovat ihan oikeuteenkin saakka menneet että on näitä väärinkäytöksiä ja todella pahoja tilanteita sattunut miten ne voidaan estää

meidän tulisi myös kiinnittää huomiota koko koulutukseen sosiaali ja terveyspalvelualoilla henkilökunnan koulutukseen millä tavalla pystyttäisiin saamaan niissä vaiheissa jo näitä asioita

mikä on eettinen toiminta mikä on moraali kun persoonalla työskennellään että ihmiset todella kantaisivat sen vastuun ja velvollisuutensa oikealla tavalla

arvoisa puhemies

aivan kuten valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja manninen totesi mietinnön toisessa vastalauseessa minkä kd on esittänyt valiokunnan mietintöön ei näitä suoria menolisäyksiä ole mutta kyllä siellä selkeästi todetaan että me olemme huolissamme siitä mikä kuntatalouden kehitys on ja miten kuntataloudessa selvitään

ja tämä oli se että ei niin että asetetaan vastakkain kotihoito ja päivähoito että niillä olisi erilainen arvo mutta sitä että perhe haluaisi hoitaa kotona mielestäni tämä ei tue

kysymyksessä on laki päihdehuoltolain muuttamisesta eli päihdeäitien pakkohoidon sallivasta lakimuutoksesta ja samalla aloitteessani korostan että vapaaehtoisen hoidon kattavuus tulee saada myös kuntoon

sen vuoksi totesin juuri puheessani sen että kun niitä menoja esitetään niin me tulemme tässä esittämään omaa vaihtoehtobudjettia kun tehdään seuraavan vuoden budjettia

on erittäin hyvä että tähän selontekoon on otettu katsaus suomen omasta ihmisoikeustilanteesta

samalla tietenkin myös se on hyvä että on kerrottu miten suomi vastaa niihin ihmisoikeussopimuksiin mitä kansainvälisellä tasolla meiltä edellytetään ja minkälaisia velvoitteita meillä on ja ne otetaan vakavasti

hallitusohjelma toteaa että raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten ja vauvaperheiden hoito ja kuntoutus varmistetaan lainsäädännöllä ja että tahdonvastaisen hoidon kehittäminen ja järjestäminen keskitetään erityisvastuualueille

arvoisa puhemies

mutta se kun olemme huolissamme kuntien taloudesta perustuu kyllä siihen että kyllä me olemme täällä tehneet jo tämänkin kevään aikana lakeja jotka tuottaa kunnille lisävelvoitteita ja niitten perässä ei kuitenkaan ole rahoitusta

te toitte esille sitä että te olette tässä useammallakin sivulla nostaneet esiin sosiaali ja terveyspalveluiden ja ikääntyvien ihmisten palveluiden riittävyyteen liittyvät kysymykset

mutta kuitenkin se tarkoittaa sitä että hyvinvointipalvelut jotta laatu pysyy niin perusopetuksessa kuin vanhusten palveluissa eivät toteudu ilman että tätä rahoituspohjaa tai rahoitusta vahvistetaan

ja näin kun sitä lukee niin kyllä ne siellä ovatkin ja siellä puhutaan miten näitä meillä erilaisten kunta ja palvelurakenneuudistusten myötä ollaan kehittämässä

taloudellisesti ja inhimillisesti merkittävää osa aluetta sikiön suojelua ei kuitenkaan ole toistaiseksi kunnolla huomioitu

minun kysymykseni on miten näette jos nyt puhutaan ihmisoikeuksista että meillä on oikeudenmukaisempi turvallisempi ja ihmisarvoisempi suomalainen terveyspalvelujärjestelmä ja sosiaalipalvelujärjestelmä kuten tässä eri puheenvuoroissa tuli esiin näistä vanhuksista riittävätkö meillä vain nämä laatusuositukset

erityisesti sen vuoksi tämä on tärkeää että puututaan näihin rangaistusasteikkoihin ja niitten tiukentamiseen että raiskaus ei minun mielestäni ole koskaan lievä

onnea on näkynyt muun muassa siis suomen oikeudenkäyntien viivästymisen ongelmat ovat näkyneet muun muassa euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamissa suomea koskevissa ratkaisuissa

alkoholilain ja päihdehuoltolain keväällä suunnitellusta uudistuksesta antamassaan lausunnossa esimerkiksi mannerheimin lastensuojeluliitto korostaa että laissa tulee ottaa paremmin huomioon niin sanottu passiivisen juomisen näkökulma eli alkoholihaitat kaikille alkoholinkäyttäjien läheisille ja yhteiskunnalle

miten otatte kantaa tähän lainsäädännön vahvistamiseen

nyt me olemme kuitenkin sen edessä että tuomioistuinlaitosten resurssit ovat vähentyneet samaan aikaan kun oikeudellinen sääntely on lisääntynyt ja asioiden määrä on paikoin kasvanut ja vielä vaikeutunut

on todella raiskatuksi tulevia ajatellen oikeastaan erittäin loukkaavaa että käytetään tällaista käsitettä kuin lievä koska siitä niin kuin täällä edustaja kärnä sanoi jää elinikäinen vamma mieleen ja sieluun

tämän vuoksi on erittäin vakava se lausunto minkä valtiovarainvaliokunta on kirjannut mietintöönsä että määrärahojen pysyvä lisääminen ei ole tämän hetken talousnäkymien valossa realistista

myös lapsiasiavaltuutettu ja lastensuojelujärjestöt korostavat voimakkaasti tarvetta suojella lasten oikeuksia myös vanhempien alkoholinkäyttötilanteiden ja hoidon yhteydessä

on erittäin hyvä että kun hallituksen esitys on nyt tulossa että otettaisiin vakavasti nämä ajatukset mitä tässä lakialoitteessa on koska en usko että se sillä tavalla kuitenkaan sille väkivallantekijälle raiskaajalle on missään tapauksessa sellainen että hän olisi tehnyt sen jotenkin vahingossa vaan ihan tarkoituksellisesti

kuitenkin siellä todetaan se että on selvitettävä miten tuomioistuinten työtaakkaa voidaan oikeusturvaa vaarantamatta vähentää

alkoholinkäyttäjien muille aiheuttamien terveyshaittojen joukossa syntymättömien lasten saamat vammat ovat nykyisin merkittävä ja vaikutuksiltaan pitkäkestoinen ryhmä

kyllä meidän tässä yhteiskunnassa pitää löytää sellaisia keinoja joilla me suojaamme ihmisiä että ihmiset eivät joudu voi sanoa että ihan yllättäen tämmöisten väkivallantekojen uhriksi koska useinhan ne ovat todella yllättäviä

hallitusohjelman kirjauksenahan on että oikeudenkäynnin nopeuttamiseksi huolehditaan tuomioistuinlaitoksen kestävästä ja tasapuolisesta resursoinnista

siellä hallitusohjelmassa myös todetaan että oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentämiseksi ja oikeusturvan laadun parantamiseksi laaditaan oikeusturvaohjelma aiempien toimenpidesuunnitelmien pohjalta

tässä menemättä nyt yksityiskohtiin siellä minkä tässä esittelyssä edustaja maijala toi hyvin esille oli jo niitä yksityiskohtiakin toivoisin että kun tämä on käsittelyssä niin valiokunnassa kuin sitten hallituksen esityksenä tähän vakavasti puututtaisiin ja mentäisiin siihen suuntaan että näitä rangaistusasteikkoja todella tiukennettaisiin

päihdehuoltolain tahdosta riippumattoman hoidon määräykset soveltuvat lähinnä torjumaan alkoholistimiesten itselleen ja ympäristölleen aiheuttamia haittoja

on erittäin hyvä että valiokunta kiinnittää myös huomiota järjestelmän henkilöstön saatavuuteen joka on osoittautunut eläköitymisen myötä ongelmalliseksi

arvoisa puhemies

toimiva lastensuojelu työryhmän loppuraportissa esitetty päihdeäitien subjektiivinen oikeus hoitoon on hyvä lapsen kehitystä suojeleva ennalta ehkäisevä toimenpide joka on otettava käyttöön sosiaali ja terveydenhuollon kulujen hillitsemiseksi

rikosuhripäivystykselle lisäys pieni summa joka ei vielä mahdollisesti takaa sitä että rikos uhripäivystyksen rahoitus saadaan kestävälle ja vakaalle pohjalle vaikka lisäys onkin hyvä

erityinen ilo on se että tämä niin sanottu follo malli lapsiystävällinen oikeus on osoittanut tämän kokeilun aikana hyviä tuloksia eli saadut tulokset viittaavat siihen että menettelyllä on voitu vähentää tuomioistuinkäsittelyyn tulevien asioiden määrää eli riitojen pitkittymistä

aivan kuin valtiovarainministeri totesi ei ole näkyvissä sellaista talouskasvua jolla voitaisiin kaikki julkisen talouden ongelmat ratkaista

vapaaehtoisuuteen pohjautuvan päihdekuntoutuksen tulee olla ensi sijalla ja päihdeäideille tuleekin järjestää kattavasti laadukkaita vain naisille tarkoitettuja vieroituspalveluja

varmasti olemme todella vakavan kysymyksen edessä ja tiedämme myös sen että tarvitsemme hyvin vahvaa sosiaaliturvaverkkoa tai sosiaaliturvajärjestelmää että me voimme vastata kaikkeen siihen mitä tarvetta esimerkiksi meidän nuorten kohdalla tai vaikeassa tilanteessa olevien sairaitten kohdalla mielenterveysongelmaisten tai päihdeongelmaisten kohdalla olisi palveluja ja sosiaaliturvan muotoja kehittää

samoin on huoltajuusriidoista sosiaalitoimelle aiheutuneiden kustannusten osoitettu pienentyvän koska lasten olosuhdeselvityksen tarve vähenee

päihteitä käyttäviltä äideiltä voitaisiin norjan huumeäitien hoidossa käytetyn tuloksellisen mallin mukaisesti pyytää etukäteen hoitositoumus myöhempään tahdonvastaisen hoidon käyttöön tarvittaessa

sosiaali ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain sisällössähän on hyvin vahvasti integraatio johonka edustaja palolakin viittasi

tämänlaisia malleja tarvitaan lisää

nyt todella on tärkeää että tämä saataisiin laajenemaan valtakunnassa mahdollisimman laajalle oikeudenmukaisesti ja siitä saataisiin selvä malli miten tätä rahoitusta tullaan käyttämään

mitä se sitten merkitsee että meillä on nyt terveydenhuollon ammattihenkilöistä oma laki ja sitten on tämä uusi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä esitetty laki

minun kysymykseni on tai huoleni oikeastaan se miten me sopeutamme miten me leikkaamme kun kuitenkin näyttää siltä että tämä palvelujen tarve kasvaa

vielä haluan nostaa esille rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot

mikäli äiti ei yritä itse eikä hänellä ole hoitomyönteisyyttä on perusteltua tarttua pakkokeinoihin lapsen elämän suojelemiseksi

on tärkeää että sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden yhteistyö vahvistuu ja sitä kautta asiakkaiden palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan vielä paremmin

missä tulee se piste jossa emme voi vapaaehtoisvaraan näitä jättää

kansanterveyden näkökulmasta pakkokeinot raskauden aikana ovat pitkällä tähtäimellä kannattavampia kuin lapsen terveen tulevaisuuden uhraaminen äidin oikeuksien vuoksi

nyt jos koskaan kun tehdään tätä sopeuttamisohjelmaa rikosseuraamuslaitoksessa on niin kuin valiokunta toteaa tärkeää kun näitten säästötarpeiden vaikutuksia nyt sitten arvioidaan että ei mennä ojasta allikkoon koska siellä jos missään tarvitaan kuitenkin tukea henkilöstön asemaan jaksamiseen ja siihen että vankeinhoito on vankeinhoitoa eikä säilyttämistä

kyllähän yhteiskunnassamme on tietysti tärkeää että me saamme verotuloja palvelujen kehittämiseksi ja jotta yleensä pystymme vastaamaan siihen tämän päivän palvelutarpeeseen

tiedän että erityisesti kun täällä puhuttiin geronomitutkinnosta niin sen ongelma on ollut tosiaan se että se ei ole päässyt terveydenhuollon ammattirekisteriin tai siihen lakiin juuri niistä mitä koulutuksen sisällöt opetussuunnitelmat sisältävät

mutta tässä yhteydessä kun puhutaan omaishoidosta niin jos ajatellaan sitä omaishoidon tuen suuruutta niin sitä ei kuitenkaan voi verrata kun ajatellaan sitä työmäärää tai sitä palvelutehtävän suuruutta millään tavalla työtuloon jos ajatellaan ihan hoitajan palkkaa vaikka sekin on pieni

oman lapsen vammautuminen heikentää mielestäni päihderiippuvaisen äidin itsetuntoa ja pahentaa syyllisyyden kehää

toivon että tätä käsiteltäisiin jonkin verran että mitkä ovat mitä täällä aikaisemmissa puheenvuoroissa on tullut että ei ainakaan eriytymistä tapahtuisi sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kohdalla

se tarkoittaa sitä että kiinnitetään huomiota rangaistuksessa myös siihen painopisteeseen millä tavalla saadaan sitä että hei vankien vangit vankilassaolon jälkeen saavat riittävää tukea yhteiskuntaan siirtymisessä ja samoin että kiinnitetään huomiota vankienhoidon terveydenhuoltojärjestelmään

uskoisin että raskausaikana nainen on erityisen motivoitunut pääsemään irti päihteistä

nämä tuet se vähimmäismäärä mutta myös se enimmäismäärä euroissa kuukaudessa ovat todella pieniä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyseessä on ennen kaikkea myös naisen oma etu

ja se minkä vuoksi tämä on nyt noussut esille ja on sillä lailla ajankohtainen on se että juuri on arvioitu uudelleen näitä kriteereitä ja voi sanoa että niitä on kiristetty

kohdennuksena on kuntien rahoitus

valtionosuutta kunnille peruspalvelujen järjestämiseen tulee saada lisää koska esimerkiksi vanhustenhuollossa on ollut jo pitkään riittämättömät resurssit

tämän vuoksi minusta olisi hyvä että arvioitaisiin tämä koko kokonaisuus että mikä on omaishoidon tuen merkitys koko tässä kokonaisuudessa

teknologian rooli digitalisoituminen ja kestävä kehitys korostuvat selonteossa

yksi yksi

ja näin ei tule jatkaa

on vaikeata ja sen vuoksi ja samalla tavalla kuin täällä on muissa puheenvuoroissa tullut esille niin nyt kun ollaan miettimässä tätä kelalle siirtoa niin näkisin että tässä vaiheessa erityisesti tämä verotuksen osuus olisi arvioitava uudelleen ja samoin nämä kaikki muut tuki ja palvelumuodot mitä omaishoitoon tulee liittää jotta tämä toiminta palvelutehtävä ei vaarantuisi ja sitä kautta tulisi yhteiskunnalle suurempaa laskua

olisin ollut tyytyväinen jos laki olisi vaatinut pysymään hoidossa

näemme erittäin tärkeänä että henkilöstön alimiehitys korjataan koska se heikentää hoidon tasoa ja koettelee hoitajien jaksamista

väestön ikääntymisen aiheuttamaan hoivapalveluiden kysynnän lisääntymiseen tulee vastata laadukkailla palveluilla

arvoisa puhemies

tulee kehittää voimakkaasti omaishoitoa

mutta kiitokset kaikesta tuesta ja tiedän että useammatkin kansanedustajat ovat tämän nostaneet esille ja sen vuoksi toivoisin että tämä olisi niissä pöydissä joissa tätä omaishoidon tuen jatkokehittelyä tehdään

vahvan koulutuksen ja luottamuksen kulttuurien myötä on rakennettava avointa luovaa ja innostunutta ja rohkeaa suomea

kun katson tätä perusteluosaa ja sitten itse tätä pykälää niin siinähän todella on että on velvollisuus viraston pyytämättä ilmoittaa

kyllä tietysti sitten ehkä perusteluissa tai selvityksessä kun tätä nykyä asia jos ne viedään asiaa viedään eteenpäin mielestäni olennaista on että me vältymme niiltä vääriltä ilmoituksilta

ryhmämme pitää hyvinä uudistavan ja rohkeamman yrittäjyyden uudenlaisen joustavamman työelämän sekä kestävän kasvun linjauksia

kuntien kiristyneen taloustilanteen vuoksi monessa kunnassa omaishoitojen sopimuksia on jopa irtisanottu tai kriteereitä on entisestään kiristetty

avaintekijöinä maamme kilpailukyvylle ja houkuttelevuudelle pidämme laadukasta koulutusjärjestelmäämme ja yhteiskuntamme luotettavuutta